jos me ajattelemme näitä tapauksia missä riski voi olla isompi kuin tällä hetkellä normaalin teollisuussijoituksen kumppanuustoiminta yksityisen rahan kanssa niin tämä tie on aivan oikea

itselle tulee mieleen se että kun meillä kuitenkin on olemassa solidium yhtiö jolla on paljon pääomia jotka ovat riippuen tietenkin pörssikurssien senhetkisestä tilanteesta joskus nopeastikin irrotettavissa ja kun se yhdistetään järkevään teollisuuspolitiikkaan niin silloin meillä on olemassa työkalu jota tarvittaessa voidaan käyttää

kun se on teollisuussijoitus oy joka on kokonaan valtion omistama niin tämä osoittaa että kun me muutamme sääntöjä sopiviksi niin meidän ei tarvitse enää perustaa tähän maahan lisää rahastoja ei lisää byrokratiaa eikä lisää hallintokuluja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toivoisi tietenkin että tämä tauti mikä nyt täällä eläinlääkintähuollossa on vallalla että poistetaan turhia säätelyjä ja byrokratiaa tarttuisi vähän muillekin toimialoille

suomessa ei lihasioilla käytännössä todeta trikiiniä joten on aivan oikein että tietyistä olosuhteista jotka hyväksytään tulevia sikoja lihasikoja ei tarkasteta ja tämähän vähentää teurastuksen kustannuksia ja minun mielestäni sen pitäisi myös alan kilpailukykyä parantaa

tämä on hyvä uudistus

arvoisa puhemies

aivan oikein täällä puututtiin myös toiseen asiaan eli pitkien etäisyyksien suomessa on täysin perusteltua että muukin eläinlääkäri kuin eviran valtuuttama eläinlääkäri voi todeta tämän niin sanotun elävänä tarkastuksen joka tällä hetkellä lainsäädännön mukaan on pakollinen kun näitä sikoja ja myös

arvoisa puhemies

erityisesti teollisuuspolitiikan ja työpaikkojen pitäisi olla asioita joissa ei millään tavalla politiikka näy eikä sitä ristiriitaa ole tavasta millä tämä toteutetaan

edustaja anttila on siinä mielessä aivan oikeassa että meidän täytyy myös ymmärtää ja oivaltaa näitten pienten ja mikroyritysten alkuun lähtemisen tärkeys ja sitä kautta meillä ovat taas olemassa omat tukijärjestelmät jotka ovat äärimmäisen tärkeitä

sen takia näitä pieniäkään yritystukia ei saa ylenkatsoa koska me emme koskaan tiedä mikä on se pieni yritys josta lähtee sitten kehittymään uusi ponsse tai joku muu kansainvälisen tason firma

arvoisa puhemies

edustaja pekkarinen tämä kreikka lainoitus oli sillä tavalla aika oleellinen koska silloin avattiin portti jonnekin mutta me emme toki tiedä tänäkään päivänä minne tämä polku johtaa

tätä setelirahoitusta on kyllä hoidettu

maanpuolustustahdosta pitää kaikella tavalla pitää kiinni ja sitä pitää tietenkin edistää mutta siitä huolimatta täytyy myös tehdä yhdenvertaisia ja loogisia johtopäätöksiä ja ainakin itse pidän valiokunnan lausuntoa täysin perusteltuna että pisin siviilipalvelusaika on yhdenmukainen pisimmän varusmiespalvelusajan kanssa

arvoisa puhemies

kuopion yliopistolla joka yhtä lailla kouluttaa farmaseutteja ja harjoittaa apteekkitoimintaa ei ole oikeutta pitää yhtään sivuapteekkia suomessa

minä kiitän ministeri risikkoa siitä että hän on nyt käynyt neuvotteluja siihen suuntaan että itä suomen yliopisto saisi oikeuden pitää kolmea sivuapteekkia kuten on laita myös yksityisillä apteekkareilla ja mentäisiin siihen suuntaan että itä suomen yliopisto saisi sivuapteekit savonlinnaan ja joensuuhun koska ne sijaitsevat itä suomen

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietin

arvoisa rouva puhemies

täällä on kelan valtuutettuja ja varmasti asiantuntijoita paikalla ja itseäni hieman ihmetyttää eräs asia johon toivoisin saavani tukiopetusta

arvoisa rouva puhemies

mitenkä te olette tätä asiaa käsitelleet

arvoisa puhemies

mutta mitä tulee tähän läänien palauttamiseen niin on siinä semmoinen järki edustajat zyskowicz ja sasi ovat aivan oikeilla jäljillä että kun meillä on monenlaisia eri toimintoja ympäristö terveydenhuolto sosiaalitoimi on erinäköisiä alueita ja meillä yhteistyötä tehdään ne menevät jopa lääninrajojen yli niin se selkeyttäisi paljon jos olisi tietty toiminta alue millä näitä asioita hoidetaan

arvoisa puhemies

mutta kyllä hieman ihmettelin että vasemmistoliiton puheenjohtaja on siellä läsnä ja julkisesti iloitsee siitä että sellaisen linjan voitto kun puolue uhoaa että me emme maksa velkoja takaisin me olemme eläneet toisten rahoilla olisi jotenkin hyvä

minulla on se käsitys että laki kansallispuistoista on erillislaki ja sitä en ole itse ymmärtänyt missä vaiheessa erillislaki on alisteinen jollekin toiselle laille mutta ehkä se tässä keskustelun kuluessa ja ministerin vastauksessa vähän täsmentyy

ihan sen verran tästä metsästyksestä että minä erottaisin metsästysoikeuden joka sillä paikallisella väestöllä on ollut jopa vuosisatoja ja sitten sen kuinka maanomistaja järjestää alueella ajallisesti ja paikallisesti metsästyksen

meillä on kyllä semmoinen kulttuuri ollut että me pyrimme ne velvoitteet mitä me olemme ottaneet hoitaaksemme hoitamaan ja sama koskee velkoja

mutta jos lähtökohdallisesti lähdetään siitä että vaalivoitto saavutetaan sillä että sanotaan niille jotka ovat meille rahaa antaneet että me emme tule maksamaan niitä rahoja takaisin me haluamme että meidän velkamme puolitetaan tai jotakin sinnepäin niin onhan se vähän kohtuutonta sillä hankkia vaaleissa voittoa

ja sen verran omana kommenttina esittäisin että kun tässä hirveä ja valkohäntäpeuraa saa kyllä metsästää tiettynä aikana se on ministeri aivan oikein ja hyvä linjaus mutta jos perusteena käytetään vahinkouhkien torjumista niin minusta se on virheellinen peruste

arvoisa rouva puhemies

hieman minuakin ihmetyttää se julkinen keskustelu mitä tämän lain ympärillä on käyty ja ne uhkakuvat ja mielikuvat mitkä siihen liittyvät sitten mitä pahaa tapahtuu

minä kysyisinkin ministeriltä kun minä olen itse aika tarkkaan lukenut tämän lain ja sitä valiokunnassa käsitellyt että voisitteko te opastaa minua mihin kohtaan hallituksen esitystä tai valiokunnan esittämiä lisäyksiä liittyy jonkin luontoarvon heikentäminen tai jonkin retkeilytoiminnan tai muun oleellisen toiminnan heikentäminen

arvoisa puhemies

on täysin oikein yhteiskunnalta että lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa harkitaan sellaista lääkitystä joka vähentää sitten testosteronitasoa ja toivottavasti tuo myös parannusta käyttäytymiseen

itse tulen täältä uudelta savo karjalan vaalipiirialueelta enkä näe tätä uudistusta niin negatiivisena kuin monet muut näkevät

minun mielestäni on yksi ja sama asia otetaanko nämä lääkkeet tablettina vai injektiona niitähän on käytössä sekä että mutta on tärkeintä että näissä törkeimmissä tapauksissa yhteiskunta muodostaa sellaisen lainsäädännön että tämä lääkitys tulee pakolliseksi

itse kiittäisin kyllä hallitusta ja valiokunnan jäseniä siitä että harvoin näkee lakia jossa sekä niin voimakkaasti korostetaan alueellista yhteistyötä että jopa vaaditaan eri ministeriöitten välistä yhteistyötä jotta me pystymme nämä käytännön toiminnat sulassa sovussa viemään eteenpäin

totta kai täytyy myöntää että historian perusteella siihen olisi hyvin kuulunut etelä savon vaalipiiri jolloin se olisi ollut suurempi kokonaisuus

mutta se positiivinen asia minkä itse näen tässä on se että kyllä tämä omalta osaltaan pakottaa kansanedustajat näkemään hieman laajemmin koko suomen kaikki nämä alueet ja sillä tavalla ikään kuin hahmottamaan suurempia kokonaisuuksia minkä kuitenkin pitäisi olla kansanedustajan perustehtävä

liian pienet vaalipiirit johdattavat liian paljon ajattelemaan oman maakunnan näkökulmasta ja se on sinänsä hyvä asia mutta jos me meinaamme isoja alueita ja niiden taloutta ja elinkeinoelämää edistää niin kyllä tämmöinen laajempi näkökulma automaattisesti tulee suurempien vaalipiirien kautta

arvoisa puhemies

minusta edustaja kumpula natri toi täällä hyvin esille että meillä on pari huonoa kesää ollut turpeen saatavuuden suhteen ja se on se suurin ongelma että kun sitä ei ole ollut saatavilla niin jollakin tavalla tämä lämmöntuotanto ja sähköntuotanto yhteispainelaitoksissa on pitänyt turvata ja yksi ainoa ratkaisu siihen on tilapäisesti ollut kivihiilen tuonti

kun täällä on valiokunnan puheenjohtaja paikalla niin suomalaisia lapsia käy koulua myös ulkomailla esimerkiksi espanjassa ja venäjällä ja saamani tiedon mukaan suomen valtio tietenkin maksaa näitä kustannuksia mikäli lapset ovat ikään kuin kirjoilla suomessa eli ovat suomalaisia lapsia

nyt saamani tiedon mukaan esimerkiksi fuengirolassa on mahdollista että siellä on maksettu myös kor vauksia lapsille jotka eivät ole kirjoilla suomessa ja siellä on tällä hetkellä päällä erään koulun myyntitilanne

kun yritin selvittää tätä onko näitä maksatuksia tehty väärin perustein ja mahdollisia takaisinperintöjä niin minulle vastattiin ministeriöstä että tämä tieto on salaista

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

viime aikoina varsinkin itä suomessa ovat aika ikävällä tavalla sääilmiöt aiheuttaneet sähkökatkoksia ja minusta tämäkin asia on syytä tuoda tässä salissa julki sillä täytyy nyt miettiä myös lainsäädännössä sitä voidaanko näitten johtokatujen vierimetsiin jollakin tavalla tietenkin neuvottelujen kautta lisätä sähköyhtiöitten ennaltaraivaamisoikeutta ja nimenomaan oikeutta

jos täällä salissa nyt esitetään opposition puolelta että pitäisi säätää laki jolla estetään suomen kansalaisia viemästä pääomia ulkomaille ja sijoittamaan ne siellä kuinka haluavat noudattaen eu lakia niin onhan tämä keskustelu aika erikoista

sitten voidaan miettiä mitenkä se energiapuu käytetään hyväksi ja mitkä ovat korvaukset mutta tähän suuntaan pitäisi nyt mennä sillä myös tämä paljon puhuttu maakaapelointi aiheuttaa siinä mielessä ongelmia että se lisää aika paljon sähkön siirtohintoja juuri näillä metsäisillä alueilla esimerkiksi pohjois karjalassa ja pohjois savossa ja se on aivan ilmiselvä rasite yritystoiminnalle

tämä täytyy nyt vakavasti ottaa huomioon ja pohtia niitä malleja että voidaanko jollakin tavalla jopa lähteä tasoittamaan sähkön siirtohintojen suurta eriytymistä maan eri alueilla koska sähkö kuitenkin on aivan samalla tavalla kuin maantiet ja rautatiet tietynnäköinen perushyödyke ja perusedellytys yrityksille kun ne harjoittavat yritystoimintaa

se tuo viivan alle lisää rasitetta ja tätä ei välttämättä pidä aina hyvällä katsoa

sen takia nämä kaksi asiaa raivausoikeus ja sitten jollakin tavalla sähkön siirtohintojen kurissa pitäminen ovat ihmisten kannalta tärkeitä ja ne ovat yritystoiminnan kannalta tärkeitä nimenomaan itä suomessa ja niillä alueilla missä nämä sähkölinjat tällä hetkellä kulkevat metsissä

onko näin että käräjäoikeuksien kanslioista ja istuntopaikoista päätetään oikeusministeriön asetuksella joten ne eivät tänne saliin tule

mutta varsinainen kysymys ministeri lindströmille kuuluu

eräs käräjäoikeuden tuomari hannu laitinen kirjoitti helsingin sanomiin hyvän artikkelin jossa hän kysyi pitääkö suomeen luoda järjestelmä jossa tuomioistuin voisi kieltäytyä antamasta haastetta jos kantaja tai hakija on aikaisemmin nostanut useita kanteita tai tehnyt hakemuksia joiden taustalla on kiusanteko tai joihin ei muuten ole todellista perustetta eli kysymys on niin sanotuista narsistisista valittajista

suomessa on tällä hetkellä mahdollista ulkomaisen pääomasijoittajan ostaa suomalainen yritys kymmeniä prosentteja korkeammalla hinnalla kuin suomalaisen kilpailijan olipa kilpailija sitten sijoittaja tai joku laajenemishaluinen pk yritys

se on helppo tehdä koska holdingyhtiö velkaannutetaan

se ostaa tämän suomalaisen tuotannollisen yrityksen ja tuotannollisen yrityksen konsernivähennys ohjataan holdingyhtiöön joka taas ohjaa koron verottomana veroparatiisiin

koska laki elinkeinojen verottamisesta ja korkovähennyksestä ei riitä estämään tätä epämoraalista ja suomalaisia syrjivää toimintaa niin pitäisikö meidän muuttaa verotusmenettelylakia siten että verottajan olisi mahdollista purkaa tällainen järjestely jossa korko itse asiassa on osinkoa

tämä laki on tälläkin hetkellä voimassa esimerkiksi isossa britanniassa

arvoisa puhemies

nyt kun me perustamme luonnonsuojelualueita niin kysyisin kuinka näillä alueilla etelä suomessa tullaan järjestämään metsästys ja järkevä riistanhoitotyö

tänä päivänä metsästysalueista on varsinkin etelä suomessa pulaa ja nuorten metsästäjien on vaikea saada enää mahdollisuuksia harrastaa jaloa metsästysharrastusta

kysymys on tietenkin sen takia myös periaatteellisesti tärkeä että jos etelä suomessa metsästysmahdollisuudet vahvasti rajoittuvat niin se aiheuttaa pohjois suomeen ehkä liiankin paljon metsästyspainetta ja koko tämä metsästyksen tasapaino suomessa saattaa järkkyä

mitenkä näillä tulevilla luonnonsuojelualueilla järjestetään hirvenmetsästys miten järjestetään petometsästys ja petojen harvennus ja tietenkin kanalintumetsästys

sanoisin itsekin edustaja vehviläiselle että ei kokoomus suinkaan elitistisesti sulje pois mitään ja millään asteella opinto ohjausta

jos me ajattelemme nuorten yhteiskuntatakuuta niin on aivan ensiarvoisen tärkeää että nimenomaan ammatillisessa koulutuksessa oppilaita tuetaan ja tuetaan nimenomaan hakemaan sitä omaa linjaa jotta keskeyttämisiä ei tulisi

yksi selitys saattaisi olla että kun asiat monimutkaistuvat ja kun lainsäädäntö pureutuu entistä enemmän yksityiskohtiin niin se kyllä johtaa siihen että asiantuntijoiden valta ja virastojen valta ja nimenomaan tulkintavalta asioissa kasvaa ja ikään kuin poliittinen järjestelmä jää vähän heikommalle osalle

kyllä opinto ohjaus on niin tärkeä asia ja erityisesti kokoomus pitää siitä huolen että sitä noudatetaan joka paikassa missä tarve on riippumatta siitä mikä opintoaste on kyseessä

mitä tälle sitten voisi tehdä

meidän poliittinen kulttuurimme myös tämä hallitusoppositio asetelma mihin edellinen puhuja viittasi johtaa kulttuuriin jossa opposition ainut tarkoitus ja motivaatio on kaataa hallitus

meillä on esimerkkejä maista joissa vähemmistöhallitukset toimivat hyvin ja silloin tukea joudutaan hakemaan oppositiolta ja tällöin jos meilläkin olisi tällainen kulttuuri eli se vaatisi täydellisen asennemuutoksen se johtaisi siihen että kaikkien puolueitten vaaliohjelmilla olisi paljon suurempi merkitys koska tiedetään että ne tulevat joka tapauksessa käyttöön joutuipa puolue oppositioon tai hallitukseen

arvoisa puhemies

kuitenkin tämä meidän taloustilanne on semmoinen ja kaiken kaikkiaan nämä eri mekanismit millä me tätä eurokriisiä pyrimme hallitsemaan että siitä nyt jonkun verran kannattaa joku puheenvuoro käyttää

minusta edustaja pekkarinen nopeassa puheenvuorossaan nosti nämä jälkimarkkinat esille

siihenhän on myös ehkä hyvä keskittää muutama sananen sillä jos näille jälkimarkkinoille ei oltaisi menty ja jälkimarkkinaostoksia ei olisi tehty ja siellähän on euroopan keskuspankki mennyt jälkimarkkinoille ja ervv on mennyt jälkimarkkinoille se tarkoittaa sitä että jos meitä jälkimarkkinaostoksia ei olisi tehty silloinhan ei kukaan enää olisi uskaltanut ostaa tiettyjen maiden joukkovelkakirjoja jolloinka korkotaso olisi noussut järjettömän korkealle ja seurauksena olisi ollut jälleen erittäin nopeasti annettava tukipaketti mikäli olisi haluttu pitää euro kasassa

sen takia näitä jälkimarkkinaostoksia on tehty että niillä ikään kuin on turvattu se että tietyt sijoittajat voivat ostaa tulivatpa ne sijoittajat kiinasta mistä tahansa näiden maiden joukkovelkakirjoja jotta usko näitten markkinoiden toimintaan ja sitä kautta alhaiseen korkotasoon toimii

meidän on pakko luottaa siihen että tämä mekanismi ja tämä tie mikä on nyt valittu johtaa pikkuhiljaa siihen että tämä eurokriisiongelma sulautuu nousevan talouskasvun kautta pois

sitä nousevaa talouskasvua tietenkin haetaan erittäin alhaisella korkotasolla jotta investoinnit eivät ainakaan estyisi korkean korkotason takia

arvoisa puhemies

itse sain tämän hallituksenkaatomotivaatio ja yritys käsityksen siitä kun olen lukenut aika tarkasti lehtiä ja siellä on erittäin paljon ollut artikkeleja joissa vaaditaan ja pyritään kaatamaan hallitus ja ilmeisesti välikysymykset äänestyksineen tähtäävät tähän mutta voi olla että olen käsittänyt asian väärin

arvoisa puhemies

edustaja tynkkynen totesi että hajautettu tuotanto ja pienimuotoinen sähköntuotanto ja sähkönsiirto eivät millään tavalla kuulu yhteen

minun mielestäni meillä on hyviä esimerkkejä nyt jo että isoja asioita on pyritty parlamentaarisesti ratkomaan ja tämä parlamentaarinen asioitten ratkaisemistapa itse asiassa on jonkunmoinen korvike vähemmistöhallitukselle jossa opposition mielipiteillä on myös merkitys ja minusta siihen suuntaan pitäisi pyrkiä

silloin kun me puhumme pienimuotoisesta hajautetusta pistemäisestä sähköntuotannosta niin täytyy aina saman tien puhua sähkönsiirrosta

mutta kuten esimerkiksi edustaja kivelän puheenvuoro osoitti asenteet ovat juuri tiukassa ja jos niitä vähänkin yrittää edes positiivisella tavalla muuttaa niin välittömästi sanotaan että edustaja puhuu väärin ja ei ole ymmärtänyt asiaa mutta näinhän se voi tietenkin olla

sen takia tämä koko ongelma on hankala ja on hyvä että edes jonkun verran pyrittäisiin analysoimaan mistä tässä on kysymys jotta itsekin ymmärtäisimme kuinka tätä voidaan sitten ikään kuin viedä eteenpäin

sähkönsiirto on kuitenkin aina asiakkaitten maksamaa ja mitä enemmän tulevaisuudessa tulee olemaan niitä pisteitä minne siirretään vähemmän sähköä niin sitä enemmän tämän sähkön siirtohintarasitus siirtyy niille talouksille ja yrityksille jotka eivät itse tuota sähköä eli tämä siirtohinta kuuluu aivan oleellisena kysymyksenä tähän

arvoisa puhemies

kun tämä sähkön pistemäinen tuotanto suomessa yleistyy ja sähkön varastointia aletaan kehittää meillä on nämä älykkäät sähköverkot olemassa ja tämä mittarointi mihin edustaja pekkarinen viittasi niin meidän täytyy pyrkiä siihen että kulutuskäyrä tulee olemaan mahdollisimman tasainen

kun me saamme nämä älykkäät sähköverkot ja sähkön varastoinnin ja muut hajautetun sähköntuotannon uudet ajatukset tavallaan pelaamaan yhteen pooliin niin me saamme aika tasaisen sähkön kulutuskäyrän

arvoisa puhemies

mutta tietenkin kun me tiedämme mitä nämä rikolliset ovat tehneet kun heillä on lapsiin kohdistuva seksuaalirikollistausta niin kyllähän meidän täytyy vähän joskus pohtia kenen fyysistä koskemattomuutta me haluamme todella suojella

arvoisa puhemies

kansanedustajat ja valiokunnat matkustelevat jonkin verran ulkomailla tietysti taloustilanteesta johtuen vähän suppealla kokoonpanolla mutta varmaan yksi tarkoitus näillä matkoilla on se että me näemme mitä ulkomaailmassa tapahtuu

kyllä minun mielestäni on täysin oikeutettua lainsäätäjän näkökulmastakin arvioida lähdemmekö noudattamaan jonkunmoista pakkolainsäädäntöä näitä kriminaaleja koskevissa terapiamuodoissa

näin ollen itse edelleen korostan sitä että on aivan täysin oikeutettua vaatia myös lainsäädännössä pohtimaan hieman onko tämä fyysinen koskemattomuus todella sitä luokkaa että edes törkeissä rikoksissa me emme voi harkita pakkolääkitystä

kun työelämä ja tasa arvovaliokunta kävi irlannissa niin juttelimme siellä elinkeinoelämän edustajien kanssa ja yliopiston edustajien kanssa että mitkä tekijät ovat niitä ehdottomuuksia mitä te olette saaneet aikaan eun tuella tai omilla päätöksillä ja mistä ette missään tapauksessa luovu ja kaksi asiaa nousi esille

arvoisa puhemies

minä kysyisikin ministeriltä onko minkälaisia herkkyysarvioita tehty siitä miten mahtaa päästöoikeuden hinta euroopan unionin backloadingin ansiosta kehittyä ja onko ministerillä valistunutta arviota miten kivihiilen maailmanmarkkinahinta talouden aktiviteettien mahdollisesti noustessa käyttäytyy nämähän ovat aivan ratkaisevia tekijöitä

edustaja rossin aloite on siinä mielessä hyvä että se pyrkii edistämään valtioiden välistä yhdenvertaisuutta ja samanlaisuutta mitä tulee maapohjan ostamiseen ja kiinteistöjen ostamiseen

energiapolitiikan pitäisi olla pitkäjänteistä aina koska investoinnit lasketaan sadoissa miljoonissa eikä ole mitään mieltä tehdä valtavia investointeja jos politiikka muuttuu muutaman vuoden välein

toinen hyvä puoli tässä lakialoitteessa on se että se pyrkii selvittämään suomessa olevien kiinteistöjen omistussuhteita ja sitä kautta edistää kiinteistöveron perimistä

ihan sen verran vain jos katsomme tulevaisuuteen mistä asioita pitäisi puhua niin tärkein energiapoliittinen tekijä on se että me noudatamme valtioneuvoston periaatepäätöstä ja se näkyy luvituksessa nopeasti että me annamme lupia nollan ykkösen kakkosen ja ehkä kolmosen luokituksen soille koska sieltä se ratkaisu tulee että meillä on sitten turvetuotantoa tulevaisuudessa

tässä tapauksessa viennin muodostavat suomen turvallinen yhteiskunta turvallinen yhteiskuntajärjestelmä ja merkittävä turva investoinneille ja omaisuudelle

nimittäin nyt on tällä hetkellä käsittelyssä eduskunnassa metsälaki ja siinä sanotaan mikäli se hyväksytään siinä muodossa kuin se nyt on tulossa tänne saliin että kun on vähätuottoisia ojitettuja soita niin on mahdollista hallitustenvälisen ilmastopaneelin laskelmissa ikään kuin laskea hyväksi se kun näitä soita ennallistetaan hiilidioksidinäkökulmasta jolloin se aiheuttaa sen että me periaatteessa voimme nollataseella ottaa käyttöön uusia turvesoita